sitten ed

tiedän että siihen suuntaan on myöskin ollut jonkun verran vastustusta mutta nyt kannattaa muistaa se että yksittäisen tilan tasolla sillä saattaa olla merkittävä tilan kannattavuutta parantava vaikutus

siihen me yritämme nyt hakea järjestelmää joka tietyllä tavalla toimisi samalla tavalla mutta olisi kansallinen järjestelmä ja näitä nyt haetaan ihan siitä syystä että jonkun näköistä tuotannonohjausta pitää olla

se on aivan totta

se on tärkeä asia

siinä markkinoilta saatava tuottajahinta ratkaisee sen ja jatkossa niin kuin sanoin jo tarkoituksena on tuottajien neuvotteluvoimaa ketjussa lisätä ja sitä kautta yrittää asiaa ratkaista

ensi keväänä se aika on

seurujärvelle ihan lopuksi

byrokratian karsimista jatketaan ja nämä pinta alakartat ovat tosi ongelma koska siitä syntyy se ongelma vielä että kun löytyy virheitä niin seuraavana vuonna pitää tarkastaa puolta enemmän

ja jatkokysymyksen

rustia korkeaoja on edustajia

dustin

kolme

arvoisa puhemies

kaksi vuotta sitten lihasektori oli melkoisessa kriisissä

tämän hetken ja syksyn suurin ongelma on viljan erittäin matala hinta ja maidon tuottajahinnan alentuminen

lisätukeen käytettävää määrärahaa ei voida hyödyntää ilman että se kohdennetaan uudelleen eli se on haettu pääluokan sisältä mutta ilman uudelleenkohdentamista sitä ei olisi ollut mahdollista käyttää

taloudellisissa vaikeuksissa olevien maatilayritysten maksuval miuden parantamiseksi valmistellaan lisätoimenpiteitä jotka on määrä tuoda hallituksen käsittelyyn lokakuun loppuun mennessä tänä vuonna

seuraava haku on tarkoitus avata nyt lokakuussa mahdollisimman pian heti kun saan asetuksen tuonne valtioneuvostoon jossa tietyt asiat vielä täsmennetään

uusiutuvan energiankäytön lisäämiseksi ja taimikon hoidon edistämiseksi kestävän metsätalouden varoja on lisätty nyt jo lisäbudjetissa mikä oli aivan välttämätöntä jotta eivät työt tuolla metsissä keskeydy

me olemme tekemässä metsäorganisaation uudistusta jonka tavoitteena on huolehtia siitä että jatkossa on selkeästi viranomaistehtävät ja sitten vapaan kilpailun kentässä olevat tehtävät

metsänhoitoyhdistysten varsinaiseen metsänhoitomaksuun emme ole koskemassa mutta joudumme ilman muuta käymään sen keskustelun mitä sillä metsänhoitomaksulla jatkossa voidaan tehdä koska se kuuluu myöskin tähän vapaan kilpailun kenttään liittyvien tehtävien määrittämiseen

sitten metsälain uudistamista on pakko lähteä valmistelemaan koska metsänomistajakunta on merkittävästi muuttunut ja metsänomistajakunnassa myöskin tietyt arvostukset ja arvot ovat muuttuneet

nyt on tavoitteena lisätä metsänomistajien omaa päätösvaltaa metsissään jatkossa mutta myöskin turvata se että meillä jatkossa metsiä uudistetaan ja siinä yksi keskeisimpiä asioita on toimiva taimituotanto

minä olen nyt ollut juuri kolme päivää ruotsissa epävirallisessa neuvostossa ja sen yhden päivän ohjelmana joka on vierailua maakunnassa me kävimme ruotsin smoolannin metsässä

meidän pitää pystyä vastaamaan niihin meillä on oltava riittävät taimet oikeat metsänuudistusmenetelmät ja sitten myöskin metsänomistajien on tultava palvelluiksi sillä tavalla että he pystyvät itse tekemään päätöksiä omissa

vastauspuheenvuoro tuli come

ihan lyhyesti täältä ed

korkeaojan kysymykseen

metsänuudistamisen tulokset ovat huonoja se on aivan totta

nyt täytyy vaan tehostaa sitä mitä on edellisellä vaalikaudella nimenomaan metlan kanssa yhteistyössä tehty

sumuvuoren kysymys eläinsuojeluvalvonnan tehostamisesta

useimmiten huonossa eläinten kohtelussa on kysymys tuottajan jaksamisen loppumisesta

eivät ne ihmiset jotka eläimiä pitävät niistä elävät niitä tahallaan jätä

silloin tullee monta kertaa just vastaan se että ei kerta kaikkiaan elämässä jakseta

kansallisen tuen rahoitus pitää turvata makera rahoitus pitää turvata mutta en usko siihen että makera rahoitus kyetään sopimaan ennen kuin seuraavassa hallitusohjelmassa mitä se sitten seuraavalle neljävuotiskaudelle on

kemeran rahoitustarpeet ja lähinnä se mitä kemerassa jatkossa on pitää sopia neljäksi vuodeksi jotta meillä on tiedossa mitä neljän vuoden aikana on kemeran varoja käytettävissä ja sen mukaan pitää sitten mennä koska nykyinen järjestelmä on täysin kestämätön

muistuttaisin lopuksi siitä että suomi on ainoa eun jäsenmaa jossa on tässä mitassa käytössä tuotantoon sidotut kotieläintuet

tätä ette löydä mistään muualta ja minä sitä puolustan joka hetki loppuun saakka

me siirsimme vuosi sitten elokuussa suurpetojen luvat myönnettäviksi riistanhoitopiireihin ja jos minä nyt kuulen että ne käytetään eteläosassa kaatamalla kaikki karhut eikä niitä jää muualle niin silloin ei ole toimittu minusta oikein koska nyt me vielä myönnämme nämä niin sanottujen kannanhoitoalueitten mukaan

tämä oli ed

sitten ed

tynkkysen erittäin tärkeä kysymys siitä mitä nyt tapahtuu kun metsäteollisuuden sivutuotteena bioenergia vähenee eli millä me sitten paikkaamme sen muulla bioenergialla puulla entistä enemmän

se vaatii sellaisen pk yrittäjäkentän joka sen käytännössä sitten huolehtii

lepän kysymys valtion tukisäädösten tiukoista tulkinnoista

leppä niin mielelläni kuin minä tässä sanoisin että me otamme vähän väljemmät tulkinnat niin kun nämä ovat ne kaikkein tiukimmat asiat joista minä ja me joudumme komission kanssa takaisinperintöjen kohteeksi niin tässä vaan ei valitettavasti ole sen takia jouston varaa

siis esimerkiksi nyt kun meillä on pellon myyntivoittoveron väliaikainen vapaus komissiossa notifioitavana valtiovarainministeriö sen sinne halusi niin se tulee tietämään sen että se päätös voi tulla voimaan vain sinä päivänä kun komissio sen päätöksen tekee kun sen piti tulla voimaan tämän vuoden alusta

kähkönen nyt ilmeisesti olen ilmaissut itseni huonosti koska en ole antamassa muuta metsälain muutosta kuin sen minkä perustuslain säädökset edellyttävät en ollenkaan niitä tiukennuksia mitkä siinä luonnoksessa olivat koska haluan pistää koko systeemin sillä tavalla valmisteluun että meidän pitää miettiä yhdessä metsänomistajien kanssa eri tahojen kanssa mitkä ovat ne oikeat metsänkäsittelymenetelmät jatkossa jotta me saamme ihmiset enemmän kiinnostumaan metsistään ja enemmän metsänomistajille omaa päätösvaltaa

nyt tulee vain se välttämätön eli perustuslain muutokset

varsinkin nyt kun metsänomistajakunta on hyvin heterogeenistä valtaosalle lukumääräisesti laskettuna metsä ei ole muuta kuin sijoitus tai perinnön kautta saatava sen takia se on hyvin suuri asia

sen takia me tulemme järjestämään jatkossa jatkuvan hintaseurannan koska hintojen nousulle pitää löytyä perusteet ja perusteen tuo näkyville vain läpinäkyvyys

etanolitehdasasiaa selvitetään parhaillaan

kaunisto puuttui erittäin tärkeään asiaan kyselemällä sitä pitäisikö nyt sitten ottaa käyttöön joitakin tuotannonohjauskeinoja

käytin siellä puheenvuoron jossa nimenomaan totesin että kun vapaassa markkinataloudessa jossa kaikki liikkuu vapaasti pitäisi pystyä samaan aikaan takaamaan vakaat tuottajahinnat ja kohtuuhintaiset elintarvikkeet niin se yhtälö vapaassa markkinataloudessa ei onnistu jos emme pysty tuotantoa tavalla tai toisella ohjastamaan koska muuten se ylituotanto johtaa sitten dumpattuihin tuottajahintoihin missä tällä hetkellä ollaan

mutta se on seuraavan komission ohjelma nyt kun sitä komission kokoonpanoa lähdetään rakentamaan kun komission puheenjohtajasta on tänään päästy ratkaisuun

se on hyvin lyhyt vastaus siihen

sitten se kysymys miten isot yritykset voivat osallistua energia ja kemera tukien säädöksiin de minimis tukien säädöksiin

se ei ole meidän ministeriömme asia koska nämä asiat ovat nimenomaan valtiovarainministeriön käsissä kun puhutaan verotuista

sitten ed

tarkoitus on jatkossa se että me pystyisimme metsäpolitiikkaa sillä tavalla ohjeistamaan että metsänomistajat siitä riippumatta mikä on heidän taustansa saisivat riittävästi informaatiota ja erittäin hyvät palvelut

se ei yksin riitä että meillä on metsäsuunnitelmat ja ne ovat siellä tietokoneella vaan pitää olla myöskin käytännön neuvontaa ja ohjausta ja sitä me käymme läpi nyt kun metsäorganisaatiouudistusta teemme

ratkaisuna voisi olla se että me saisimme etanolitehtaan ja samassa yhteydessä sitten syntyisi sitä rehua joka ratkaisisi tämän valkuaisongelman kerralla

sitten samaan aikaan minulla on käynnissä hanketukiin liittyvän byrokratian purku ja sitä työtä tehdään ja vedetään ja se valmistuu lokakuun loppuun mennessä

yritän että saisin vielä tällä vaalikaudella aikaiseksi semmoisen järjestelmän että me saisimme nämä investointituet eläinpaikkaa kohti koska nyt kun ne ovat näin niin ne menevät suoraan hintoihin

sitten tämä kysymys saisivatko kunnat tätä energiapuutukea ainakaan tässä vaiheessa en uskalla sitä luvata koska on kova puute muutenkin näistä tuista